työllisyys on edelleen suurin haasteemme ja tästä syystä lisätalousarviota voidaankin tarkastella nimenomaan työllisyyden vahvistamiseen tähtäävänä kokonaisuutena

hallituksen piiristä on käynyt ilmi ettei muun muassa pääministeri mutta eivät monet riviministeritkään enää erota mikä on oikein ja mikä väärin

vaikka tämä kreikan tilanne on tällä hetkellä auki on tärkeää että näiden muiden tiekartan toimien osalta päästään eteenpäin ja ennen kaikkea tämän palomuurin rakentamisessa pystytään tekemään nopeita ratkaisuja

osalle maista se on liian kallis ja varmasti on niitäkin maita jotka lähtevät siitä että he hyväksyvät heidän veronmaksajilleen kreikasta aiheutuvat

arvoisa puhemies

itse asiassa ajattelen että yhdessä työmarkkinaratkaisun ja myöskin hallituksen linjaamien rakenneuudistusten kanssa tämä yritysverokokonaisuus vahvistaa myöskin luottamusta suomeen ja tulevaisuuteen

olisinkin kysynyt teiltä pääministeri kiviniemi

oaj opettajien ammattijärjestö arvioi että viime vuonna kunnissa leikattiin tukiopetusta jopa noin viidenneksellä ehkä enemmänkin

arvoisa puhemies

toivon että tilanteen vakavuus nähdään ja kukaan ei kannata antautumista tai toimettomuutta sillä siitä seuraavaa hallitsemattomien tapahtumakulkujen aiheuttamaa laskua suomalaisetkin maksaisivat pitkään

mitä tulee sitten yrittäjien toimeentuloon pk sektorin yrittäjistä suuri osa nostaa oman tulonsa ansiotulona

oletteko te tehnyt nyt selväksi muille euromaille mikä on suomen positio ja mistä ehdoista me tulemme pitämään kiinni tätä tukipakettia neuvoteltaessa

mutta nyt näyttääkin siltä että vaikka pääministeri vaihtui vaikka meille tuli uusi hallitus niin politiikka on entisellään ja niitä suurituloisia ihmisiä ei oteta mukaan lamatalkoisiin toisin kuin olisimme ainakin me sosialidemokraatit toivoneet

suomalaista työtä edistetään sekä olemassa olevaa työtä puolustamalla että uutta työtä luomalla

tarvitsemme lisää ihmisiä töihin

tästä syystä hallituksen toimintakyky on pahasti pettänyt

yhden ideoista jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmottautumaan painamalla työ painiketta ja nousemalla

mutta huomaan edelleen puheenvuorostanne että meillä on hieman erilainen demokratiakäsitys koska minun demokratiakäsityksessäni kuten koko sosialidemokraattisen puolueen demokratiakäsityksessä lähdetään siitä että on olemassa erilaisia vaihtoehtoja

tämä tietenkin johtaa siihen että koska julkisia opetuspalveluita kunnissa leikataan niin se antaa tilaa myöskin yksityisten markkinoiden syntymiseen

ylimitoitusta jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmottautumaan osumalla seisomaan ja panemalla

mihin toimenpiteisiin te aiotte ryhtyä hallituksen toimintakyvyn palauttamiseksi mutta myös ennen kaikkea ihmisten luottamuksen palauttamiseksi demokratiaa ja koko poliittista järjestelmää kohtaan

heikon suhdannetilanteen julkisen talouden kestävyyden ja talouden rakenteellisen muutoksen kolmoishaasteeseen hallitus vastaa kokonaisvaltaisella talouspolitiikan strategialla

toinen kysymys johon toivoisin teiltä vas tausta liittyy siihen missä ministeri katainen on tällä hetkellä kun salissa käydään keskustelua irlannin näinkin merkittävästä asiasta

on jälleen kerran syytä sanoa että tämän kriisin syy ei ole eurossa sillä virhesijoituksia ja velkaantumista olemme nähneet monenlaisilla valuutoilla

yritän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää tähän kysymykseen liittyviä lisäkysymyksiä ilmottautumaan painua painamalla vei painiketta ja nousemalla euron kasvupanostuksilla

yritysverokokonaisuus sisältää yhteisöveron alentamisen ja osinkoverotuksen kiristämisen parantaa suomen kilpailukykyä lisää työllisyyttä ja tasaa osaltaan hienokseltaan jopa tuloeroja

siitä tullaan antamaan esitys joka tulee käymään myöskin laajalla lausuntokierroksella ja siinä yhteydessä eri yhteiskunnan toimijoita on tarkoitus asiasta

me luimme taannoin varmaan aika monet meistä lehdestä siitä kuinka yksityisten yritysten palkkaamat opettajat antavat tukiopetusta koululaisten kotona

yksi tapa ottaa suurituloiset mukaan lamatalkoisiin on nostaa pääomatuloveroa

pääomatuloveron osalta hallitus on päättänyt osana hallitusohjelmaa että pääomatuloveroon tehdään korotus ja tuo vero myöskin muuttuu osittain progressiiviseksi

politiikassa vaihtoehtoja ei tuomita hyväksytään erilaisuus mutta ilmeisesti teidän ja kokoomuksen ja ehkä koko hallituksenkin demokratiakäsityksessä vaihtoehtoja ei ole olemassa

suomen tavoitteena on ollut koko talouskriisin ajan euroalueen taloudellisen vakauden kasvun ja työllisyyden turvaaminen

myöskin kuljetusyrittäjien vaikeudet ovat todellisia en halua millään lailla olla niitä vähättelemässä päinvastoin olin vastikään yrittäjätilaisuudessa jossa näitä huolia minulle esitettiin

tämä talouspolitiikan kokonaisuus muodostuu hallituksen päättämästä rakennetoimien kokonaisuudesta työtä ja kasvua lisäävästä budjetista ja lisätalousarviosta sekä tietenkin työmarkkinaratkaisusta

yksityisopetusta kaupataan myös eteville oppilaille ja tämä tarkoittaa sitä että tämän hyvän peruskoulun rinnalle on nyt kehittymässä uudenlainen yksityisopetusjärjestelmä

miksi te ette ole tuonut esitystä pääomatuloveron nostamisesta eduskuntaan vaikka lähes kaikki puolueet ovat sitä julkisuudessa kannattaneet

arvoisa puhemies

meillä onkin kaikki syy uskoa itseemme

suomi on tässä tilanteessa valinnut toimintamallin suomen mallin joka yhdistää julkisen talouden sopeutustoimet kasvupanostukset sekä rakenteelliset uudistukset

hallitus on omilla toimillaan halunnut estää talouskriisin pahentumisen ja yleiseurooppalaisen rahoituskriisin laajentumisen koko maanosaa koskevaksi lamaksi

arvoisa puhemies

suomeen tarvitaan lisää supercell henkeä ja tietenkin toivon että yritykset myös tässä tilanteessa ajaisivat pitkillä valoilla eli uskaltaisivat katsoa yli lyhyen aikavälin hankalan suhdanteen ja pyrkisivät myöskin investoimaan tässä tilanteessa tutkimukseen ja tuotekehitykseen myöskin kasvamaan synnyttämään uusia työpaikkoja ja työllistämään

tarkat telakkakohtaiset päätökset valmistellaan hakemusten perusteella varsinais suomen ely keskuksessa tämän talousarvioesityksen perusteella

päätöksiäkin on tehty ja tullaan tekemään myöskin tänä keväänä eli hallituksen kehysriihi on maaliskuun lopussa ja olen hyvin luottavainen sen osalta että siellä hallitus tulee tekemään talouskehykset myöskin seuraaville vuosille

kyllä minä sillä lailla pidän perusteltuna myöskin selvittää onko valtiovallalla mahdollisuuksia jollain lailla tulla tässä asiassa vastaan erityisesti siinä tilanteessa jos dieselveroa joudutaan vielä tulevaisuudessa korottamaan

tämä kaikki siis vähitellen rapauttaa meidän peruskoulua koska kunnissa säästetään tukiopetuksesta siellä julkisella puolella ja samaan aikaan yksityiset markkinat kehittyvät

suomen tavoitteena on kriisin taltuttaminen euroalueen rahoitusvakauden palauttaminen suomen valtion vastuiden rajaaminen sekä tartuntavaikutusten estäminen suomen talouteen

tästä työryhmä on tehnyt oman esityksensä josta ministeri räsänen voi kohta sanoa lisää

kelamaksun poiston te maksatatte suomalaisella teollisuudella esimerkiksi metsäteollisuudella jonka energialasku kolminkertaistui

espanjan pankkien romahtamisella olisi erittäin vakavia seurauksia jotka saattaisivat aiheuttaa koko euroopan laajuisen rahoituskriisin

on arvioitu että kuntien yhteisöveron tuotto tulee tänä vuonna jopa puolittumaan mikä tulee tarkoittamaan suuria haasteita meidän kuntapäättäjillemme ja sitä kautta myös ihmisten arkeen

arvoisa puhemies

valtion taloudellinen tutkimuskeskus vatt on pyynnöstäni laskenut ensi vuoden talousarvion tulonjakovaikutuksia hyödyntäen mittareina niin sanottua gini kerrointa ja köyhyysastetta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

niin kuin täällä jo viitattiin niin eri parlamenteissa eri euroopan maissa käydään parhaillaan keskustelua kreikan tukipaketista ja muun muassa saksassa saksan hallitus saksan parlamentti on käynyt keskusteluja pankkien kanssa ja siellä pankit ovat olleet valmiita omalta osaltaan osallistumaan kreikan kriisin hoitoon ja tukemaan myöskin tätä lainapakettia

minusta pohjoismaiseen hyvinvointivaltiomalliin jota suomi kaikissa muodoissaan edustaa kuuluu se että me voimme luottaa suomalaiseen virkavaltaan ja ennen kaikkea siihen että jos on hätä niin me saamme apua riippumatta siitä mikä on meidän lompakkomme paksuus

suomen linja onkin ollut tiukka koko kriisin ajan

uskon kaikkien olevan samaa mieltä siitä että eussa tarvitaan tehokkaat työkalut kriisin ehkäisemiseksi ja että suomen on oltava aktiivinen niiden ratkaisujen etsimisessä joilla uhkaava taantuma estetään

akaasta tuli viesti

yksi vaihtoehto on tämä dieselveron palautusmahdollisuuksien läpikäynti sen ohella että myöskin yksi mahdollisuus on se että vuotuinen käyttövoimavero poistettaisiin

tästä hyvä esimerkki oli työmarkkinajärjestöjen saavuttama raamisopimus viime syksynä jossa sovittiin maltillisista palkankorotuksista

kyproksella valittiin uusi presidentti puolitoista viikkoa sitten ja se oli yksi syy siihen miksi neuvottelut kyproksen kanssa ovat olleet telakalla pidemmän aikaa

arvoisa puhemies

nykyinen hallitus tiukensi suomen linjaa

arvoisa puhemies